hallituksen esityksen mukaan yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen tutkintoon johtavaan koulutukseen haettaisiin korkeakoulujen yhteisessä valtakunnallisessa yhteishaussa

ammattikorkeakoulujen neljä sähköistä hakujärjestelmää ja yliopistojen yksi sähköinen hakujärjestelmä yhdistettäisiin yhdeksi korkeakoulujen hakujärjestelmäksi

ensimmäistä opiskelupaikkaansa hakevien aseman parantamiseksi korkeakoulut voivat halutessaan varata osan haettavista opiskelupaikoista niin sanotuille ensikertalaisille eli henkilöille jotka eivät ole aikaisemmin

korkeakoulututkinnon suorittaneiden ja opiskelupaikan aiemmin vastaanottaneiden todelliset ja yhdenvertaiset mahdollisuudet alan vaihtamiseen on tarkoitus turvata yhteishaun ulkopuolisilla hauilla

arvoisa puhemies

esityksen tarkoituksena on pidentää työuria alkupäästä nopeuttaen opintoihin siirtymistä toiselta asteelta korkea asteelle mikä on tärkeä tavoite

hallituksen esityksen perusteluissa arvioidaan opiskelijavalintojen uudistamisen nopeuttavan työelämään siirtymistä vuodella

esityksessä hyvää on niin sanottujen ensikertalaisten aseman kohentaminen

opiskelu ei saa muodostua elämäntavaksi vaan opiskelun lähtökohtana ja tavoitteena pitäisi aina olla sujuva siirtyminen työelämään

uudistuksen tarkoituksena ei kuitenkaan saa olla alan vaihtamisen vaikeuttaminen vaikka se muuttaakin alan vaihtamisen tapaa

yhteishaun ulkopuoliset erillishaut on mitoitettava turvaamaan tosiasiallinen mahdollisuus alan tai korkeakoulun vaihtamiseen ja tilannetta on seurattava vuosittain

korkeakoulupaikkaa vailla olevien suosiminen haussa voi johtaa opiskelupaikasta kieltäytymiseen ja välivuosien kierteeseen jos nuori ei pääse opiskelemaan haluamalleen alalle

joudumme ojasta allikkoon jos uudistus johtaa siihen että saatuja korkeakoulupaikkoja ei haluta tai uskalleta ottaa vastaan

joustavien siirtymismahdollisuuksien merkitys eri tiedekuntien pääaineiden ja korkeakoulujen välillä korostuu jotta muutos ei kohtuuttomasti hankaloita myöhempää alan vaihtoa

hakijoiden yhdenvertaisuuden toteutumiseen on kiinnitettävä erityistä huomiota lakiesityksen käsittelyssä

yliopistolain uudistuksen yhteydessä uuteen lakiin kirjattiin erikseen elinikäisen oppimisen mahdollistaminen mikä on otettava huomioon myös tämän uudistuksen yhteydessä ja kantavana teemana

vaikka valintakokeiden järjestäminen kuuluukin vahvasti korkeakoulujen tontille on huomattava että keskeistä opiskelijavalintojen sujuvoittamiseksi on myös kehittää valintakokeita niin että ne nykyistä paremmin mittaisivat alalle soveltuvuutta pelkän ulkoalukutaidon sijaan

näin valituksi tulisivat ne joilla on parhaat edellytykset pärjätä kyseisellä alalla eivät ne joilla on ollut eniten aikaa valmistautua pääsykokeisiin

arvoisa puhemies

maanpuolustuksemme perusteisiin kuuluu yleinen asevelvollisuus

puolustusvoimien tavoitteena on saada lisää naisia asepalvelukseen

kokeilu oli menestys

se tavoitti oikea aikaisesti kokonaisen ikäluokan ja lisäsi motivoituneiden naishakijoiden määrää

olemme yhdessä puolustusvaliokunnan enemmistön kanssa jättäneet maaliskuussa hallitukselle toimenpidealoitteen rekrytointikirjekäytännön laajentamisesta koko maahan

kysynkin

se on hyvä asia

puolustusbudjetti valitettavasti sisältää kuitenkin myös uusia toimintamenosäästöjä sekä edellisellä vaalikaudella päätettyjä pysyviä menosäästöjä

kysyisin ministeriltä

miten tämä määrärahojen leikkaus on sovitettavissa hallitusohjelman kirjaukseen jota te olette sanonut toteuttavanne

hallitusohjelmassa sanotaan että vapaaehtoisten harjoitusten ja reservin omaehtoisen koulutuksen edellytykset turvataan

arvoisa puhemies

tänään käsittelemme suomen kuudetta osallistumista tällä kertaa ison britannian johtamaan osastoon

kokoomuksen eduskuntaryhmän kanta on että on selvää että suomen tulee osallistua tähän toimintaan kuten aiemminkin

toiminta joka lisää suomen kriisinhallintavalmiuksia ja puolustusvoimien suorituskykyjen kehittämistä on tervetullutta ja tarpeellista

taisteluosastojen käytöstä ei toistaiseksi ole kokemuksia

harjoittelulla ja valmiudessa ololla on oma arvonsa mutta käytännön kokemus olisi omiaan vahvistamaan järjestelmän uskottavuutta

eu on osallistunut kriisinhallintaan esimerkiksi malissa tsadissa ja kongossa mutta näillä kerroilla joka kerta on perustettu oma erillinen operaationsa

taisteluosastojen käyttö puolestaan vaatii aina jäsenmaiden yksimielisyyden mikä väistämättä rajoittaa ja on rajoittanut niiden käytettävyyttä

lisäksi kulut valmiudessa olosta ja sen aikaisista mahdollisista operaatioista lankeavat suurimmaksi osaksi osallistuville maille itselleen

arvoisa puhemies

esitys on valmisteltu pääesikunnan ehdotuksen pohjalta ja sitä ovat kannattaneet myös varusmiesliitto ja henkilökuntaa edustavat liitot

kuten ulkoasiainvaliokunta on aiemmissa mietinnöissään todennut taisteluosastojen käyttämättömyyden taustalla on ollut myös laajempi suvantovaihe eun yhteisen ulko ja turvallisuuspolitiikan kehittämisessä

siihen ovat vaikuttaneet eurokriisi maiden kansalliset haasteet sekä laajemman yhteisen eu strategian puute

pääosa varusmiehistä kotiutuu kuuden tai kahdentoista kuukauden palveluksen jälkeen tammikuun tai heinäkuun alussa yleensä perjantaina

turvallisuusympäristö euroopassa on kuitenkin muuttunut merkittävästi lyhyessä ajassa ja euroopan lähialueilla sodat ja konfliktit ovat lisääntyneet

tulevaisuuden ja työurien pidentämisenkin näkökulmasta erittäin keskeinen kehittämiskohde on miettiä myös miten varusmiespalveluksen aikana hankittua osaamista voidaan nykyistä paremmin tunnistaa ja hyväksilukea myöhemmissä opinnoissa

unionin ulko ja turvallisuuspolitiikan korkea edustaja valmistelee parhaillaan eun globaalia ulko ja turvallisuuspoliittista strategiaa

sen pohjalta on tarkoitus laatia eun puolustusta luotaava valkoinen kirja

kaikki varusmiehet koulutetaan omaan poikkeusolojen tehtäväänsä ja he saavat useita tunteja opetusta valmennusta sekä ohjausta

ennakoimattomat ja nopeasti syttyvät kriisit hybridiuhat pakolaiskriisi sekä itämeren heikentynyt turvallisuustilanne osoittavat miten tiiviisti ulkoinen ja sisäinen turvallisuus kietoutuvat yhteen

opitut taidot ja valmiudet kuitenkaan eivät koske pelkästään sodanajan tehtävää vaan osaa niistä voi hyödyntää myös myöhemmin

eussa puolustus on alettu nähdä yhä kokonaisvaltaisemmin

arvoisa puhemies

kokoomuksen eduskuntaryhmä kannustaa ulkoministeri soinia ja puolustusministeri niinistöä aktiivisuuteen kun eu kesän ja syksyn aikana hahmottelee uudistuksia ulko ja turvallisuuspolitiikkaansa

päällekkäisten opintojen välttäminen on järkevää työurien pidentämiseksi

hallituksen esitys on kannatettava mutta samalla on muistettava varusmiespalveluksen aikana hankitun osaamisen tunnustamisen parantaminen ja hyväksilukeminen tulevissa opinnoissa

taistelujoukkojen käytettävyyttä on mahdollista parantaa uudistamalla niiden käyttämiseen liittyvää päätöksentekoprosessia lisäämällä unionin yhteisrahoitusta sekä kehittämällä valmiusjoukoista joustavampia kestoltaan ja koostumukseltaan

myös eduskunnan puolustusvaliokunta on aiemmassa lausunnossaan vaatinut osastojen käyttämiseen liittyvää poliittista kynnystä madallettavaksi

ikävä kyllä yleinen arvio on että maailma ympärillämme ei ole muuttumassa turvallisempaan vaan pikemminkin turvattomampaan suuntaan

niiden käytön testaaminen ei ole itseisarvo kyse on suuremmasta kyse on turvallisuudesta ja uskottavuudesta

on huomattava että lukion tehtävä nimenomaan on valmistaa opiskelijoita jatko opintoihin

koulutuksen ja tutkimuksen arviointineuvosto on hiljattain myös todennut että lukio tällä hetkellä ei valmenna riittävän hyvin jatko opintoihin

tästäkin näkökulmasta on erityisen perusteltua tehostaa opinnonohjausta ja muutenkin kehittää lukiokoulutusta

toisaalta nykyisen pakkohaun vallitessa on tunnustettava se tosiasia että ihmisiä ohjautuu myöskin joka tapauksessa niin sanotusti väärille aloille eli tulee tilanteita että on tarve vaihtaa alaa

lisäksi on meidän huomioitava se että jotta opiskelijan oikeus koulutusta vastaavaan työhön voi toteutua meidän on nykyistä paremmin saatava korkeakoulutuksen koulutusmäärät kohdilleen ja koulutusta on suunnattava niille aloille jotka työllistävät

tavoite siitä että naisten määrää kriisinhallintaoperaatioissa lisättäisiin on erinomaisen hyvä

sen toteutuminen kuitenkin edellyttää sitä että yhä useampi nainen suorittaa varusmiespalveluksen koska se on reitti sotilaallisiin kriisinhallintaoperaatioihin

kysyisin ministeriltä

arvoisa puhemies

mitä kuuluu sille hankkeelle että kutsuntakirje lähetettiin koko naisikäluokalle mistä tehtiin kokeiluja jotka onnistuivat erittäin hyvin

mitä kuuluu sille että saataisiin tämä kutsuntakirje laajennettua koko maahan varusmiespalveluksen toki säilyessä naisille vapaaehtoisena

monet työnantajat ovat kuitenkin kertoneet korkeakouluista valmistuneiden opiskelijoiden suurimmaksi puutteeksi työ ja työelämäkokemuksen puuttumisen

lisäksi haluan tietää mitkä ovat ministerin konkreettiset keinot opintotukijärjestelmän kehittämiseksi kun taloustilanne on nyt todella tiukka uusien kannustimien luomiseksi

arvoisa herra puhemies

ylitöistä jotka haluavat torstaista esittää lisäkysymyksiä mutta tumman osumalla se summa on arvoisa puhemies

aluksi on syytä kiittää etenkin perussuomalaisia siitä että olemme taas saaneet tilaisuuden keskustella eurokriisistä ja eusta

kaikki työ ja työkokemus on arvokasta

onko euro sittenkin perussuomalaisten johtaman opposition todellinen salarakas

tavoitteen saavuttaminen vaatii vahvaa panostusta jatko opintoihin valmistavaan lukiokoulutukseen

tätä tukee myös eilen julkaistu koulutuksen arviointineuvoston raportti jonka mukaan lukio ei valmenna riittävän hyvin opiskelijoitaan korkeakouluun

ensinnäkin siitä onko ollut ylipäätään järkevää yrittää ratkaista eurokriisiä ja pelastaa euro ja ovatko käytetyt keinot olleet tarkoituksenmukaisia välikysymyksen tekijöiden käsite on tukipakettipolitiikka

mihin toimenpiteisiin te ministeri gustafsson aiotte ryhtyä jotta lukio valmentaisi tehokkaammin korkeakouluihin päteviä opiskelijoita

edustaja vehviläisen syytöksiin pitää vastata siten että ei suinkaan ole elitismiä se että nähdään että toisen asteen ammatillisella koulutuksella ja lukiokoulutuksella on erilaiset tehtävät

se ei kuitenkaan poista sitä tosiasiaa että nyt olisi lukiokoulutuksen vuoro päästä kehittämisen kohteeksi

toisaalta meille kokoomuksessa on aivan selvää ja on tärkeätä ymmärtää se että meidän koulutusjärjestelmämme kauttaaltaan on juuri niin vahva kuin sen heikoin lenkki joten aivan varhaiskasvatuksesta perusopetukseen ja edelleen toisen asteen kautta korkeakouluihin on pidettävä huolta laadukkaasta koulutuksesta aivan kautta linjan

vastuita täsmentäessään hallitus totesi

tämä ei ole siis tosiasiallinen tilanne vaikka välikysymys niin väittää

ensimmäisestä erimielisyydestä eli euron ja sen pelastamisen mielekkyydestä oppositiolla on oikeutetusti oma mielipide

euromaiden yhteinen kriisirahastomalli ei ole ollut ehkä optimaalisin mutta se on valittu koska se on ollut mahdollinen

kansainvälisen valuuttarahaston vuosikokouksen perusteella kaikki ovat yhtä mieltä perussuomalaisten johtaman opposition kanssa siitä että kriisin todelliseen ratkaisuun tarvitaan kriisimaiden määrätietoisia rakenteellisia uudistuksia ja säästötoimenpiteitä

euromaiden ohella muut maat pitävät kuitenkin kriisirahastoja tarpeellisina ja maailmantalouden kehityksen kannalta olennaisina sillä euromaat ja muu maailmantalous ovat taloudellisesti täysin toisistaan riippuvaisia

imf jopa kaksinkertaisti hätälainoituskapasiteettinsa vastauksena päätöksille käyttää pysyvää ja tilapäistä kriisirahastoa päällekkäin siirtymäajan

pelkkä kriisirahastoilla varautuminen rauhoittaa tilannetta ja auttaa kriisimaita toteuttamaan määrätietoisia rakenteellisia uudistuksia ja säästötoimenpiteitä

arvoisa puhemies

hallitus toi eilen eduskunnan käsittelyyn valtiontalouden kehykset kuluvalle hallituskaudelle

oppositio sen sijaan haluaa laittaa pään pensaaseen ja toivoa että kaikki ratkeaa ilman että kriisimaita tuetaan tekemään johdonmukaisia ja määrätietoisia ratkaisuja

yhtenä vahvana painopisteenä kehyspaketissa oli panostus nuoriin esimerkiksi nuorten yhteiskuntatakuun kautta

lainaan erästä hallituspuolue keskustan ryhmäpuheenvuoroa

ei suomen valtion ei kuntien ei suomalaisen yrittäjän joka tekee hartiavoimin töitä luodakseen uusia tuotteita ja työpaikkoja

arvoisa puhemies

kokoomuksen kannan mukaisesti on täysin selvää että tavoitteena on oltava ammattikorkeakouluopiskelijoiden saaminen terveydenhuollon osalta samalle viivalle yliopisto opiskelijoiden kanssa

koululaisten kesäharjoittelusopimus on toiminut mainiosti ja tarjonnut nuorille arvokasta työkokemusta

erotettava on kuitenkin toisistaan kaksi täysin erillistä asiaa nimittäin pakkojäsenyys opiskelijakuntiin ja toisaalta terveydenhuollon järjestäminen tasavertaisesti opiskelijoille

kokoomuksen eduskuntaryhmä allekirjoittaa hallituspuolue keskustan edellä olleen toteamuksen

ei kriisimaiden tukeminen meillekään helppoa ole mutta niin kuin hallituspuolue keskustakin on aikanaan järkeillyt se on ollut ja on välttämätöntä

terveydenhuollon järjestäminen voidaan nimittäin suorittaa myös pakollisen terveydenhuoltomaksun kautta joka on paljon parempi tapa järjestää

kulloinenkin hallitus on silti jonkin verran parantanut juoksua

sinänsä tämän lain osalta pakkojäsenyyden perusteleminen opiskelijaterveydenhuollon laajentamisella ammattikorkeakouluopiskelijoille ei ole enää ajankohtainen eikä kestä päivänvaloa koska hallitus ei valitettavasti ole laajentamassa amk opiskelijoiden palveluita vaan kokeilu päättyy ensi syksyyn ja siihen ei ole tulossa enää lisärahoitusta

suoran rahan lainaamisen sijaan antamaan takauksia tekemään järjestelmästä ymmärrettävämmän ja osin rajoittamaan suomalaisten veronmaksajien vastuita

olemme ajaneet näitä ratkaisuja pääministereiden matti vanhanen ja mari kiviniemi kanssa edellisissä hallituksissa ja jatkamme vastuullista politiikkaa

maanpuolustustiedotuksen suunnittelukunta julkaisi taannoin vuosittaisen tutkimuksensa jonka mukaan yhä useampi suomalainen on epävarma kannastaan suomen nato jäsenyyteen

jos tämä esitys hyväksytään tällaisenaan päätöksenteko näyttäytyykin ristiriitaisena eikä kovinkaan uskottavana koska tämä terveydenhuoltoasia voidaan hoitaa myös erillisellä terveydenhuoltomaksulla

en osaa sanoa vastanneiden osuus oli viimeisimmässä tutkimuksessa suurempi kuin kertaakaan aiemmin tutkimuksen historiassa

siihen ei tarvita pakkojäsenyyttä joka on perustuslakivaliokunnankin mukaan ristiriidassa perustuslain kanssa

suomessa tarvitaan nyt faktoihin perustuvaa nato keskustelua jotta kansalaisilla on mahdollisuus muodostaa oma mielipiteensä oikeaan tietoon perustuen

arvoisa puhemies

opetusministerin kaavailuja lisätä tilapäisesti jopa tuhansia opiskelupaikkoja kauppa ja oikeustieteisiin sekä tekniikan aloille on epäilty vain tempuksi siivota työttömyystilastoja väliaikaisesti

siksi olen tänään kerännyt nimiä täällä eduskunnassa aloitteeseen joka toimitetaan vielä tänään puhemiehelle ja jossa ehdotetaan ajankohtaiskeskustelua tästä nato arviosta

suunnitelmissa ei ole huomioitu työelämän tarpeita

korkeasti koulutettujen työttömyys on kaksinkertaistunut viidessä vuodessa ja esimerkiksi juuri nuorten juristien työttömyys on kaksinkertaistunut lyhyessä ajassa

nuorten työllistämistä helpottavia joustoja on pohdittu aiemminkin ja muun muassa sanssi kortin käytöstä on hyviä kokemuksia

miten opetusministeri aikoo suhteuttaa korkeakoulutuksen aloituspaikat tulevaisuuden työelämän osaamistarpeisiin niin että opiskelijoiden oikeus koulutusta vastaaviin töihin voi valmistumisen jälkeen toteutua